on erittäin hyvä asia että rahoitusmarkkinoita suitsitaan kansainvälisellä tasolla niin että markkinatalous olisi renki ja valtiot isäntiä

vieraskieliset maisteriohjelmat ja erikoistoimet syövät voimavaroja toisten opetuksesta

arvoisa puhemies

ministeri kiviniemellä on varmasti osaamista tässä asiassa onhan hän tämän sektorin asiantuntija ollut jo ennenkin

kokeilu koskee vain yliopistojen esittämiä ja opetusministeriön hyväksymiä vieraskielisiä maisteriohjelmia

kun tukijärjestelmä on entistä monimutkaisempi ja joka ainut kasvulohko pitää piirtää karttaan säätelyn kohteena olevat viljelijät eivät välttämättä pysty enää itse hallitsemaan tuota byrokratiaa ja tukihakua sekä siihen liittyviä velvoitteita

odotan innolla syksyä ja niitä hyviä tekoja mitä rupeamme sitten esitysten muodossa käytäntöön pistämään

mielestäni on hyvä että suuremmat verotuksen muutokset siirtyvät kansalaiskeskusteluun ja puolueiden ohjelmiin jolloin niille saadaan koko kansan tuki ja ne voidaan sitten yhdessä viedä rauhallisesti eteenpäin

pahimmillaan seurauksena olisi että viljelijöiden rahoilla palkataan korkeasti koulutettu neuvojaverkko joka ei tunne käytännön viljelytoimintaa eikä näin ollen edes pysty ehkäisemään virheitä

onhan itsestäänselvää että jos ohjausvaikutusta halutaan uusiutuvalle energialle ei pidä verotusta laittaa

hallitus on toistuvasti luvannut vähentää yrittäjien byrokratiaa ei lisätä sitä

tällaisiakin huhuja on kuulunut että myös uusiutuva saisi saman verokohtelun ja näinhän se ei voi olla

edellä olevan perusteella ehdotamme että lakiehdotus hylätään

esimerkkinä tällaisesta oikeudenmukaisuudesta olisi mielestäni se että ajoneuvoverotus pitäisi porrastaa sen mukaan onko mahdollisuus käyttää julkisia palveluita vai ei kulkevatko metrot tai bussit

lähdetään ensin tilannekuvasta sillä en ole tästä edustaja räsäsen velanottoasiastakaan aivan samaa mieltä

minusta sdpn vaihtoehdossa todellisuudessa joudutaan ottamaan velkaa ja joudutaan kiristämään verotusta kuntapuolella mikä kohdistuu nimenomaan pienituloisiin

arvoisa puhemies

tänään on kuultu miten mallia pitäisi hakea tanskasta

mutta siksi minun mielestä on tärkeää että meillä olisi sama tilannekuva jolloin sitten voidaan näitä erilaisia toimia vertailla eikä tuudittauduttaisi siihen että velka vähenee velanotolla

itse asiassa minusta mallia vanhushuoltoon voisi hakea hyvin niistä kunnista joissa vanhushuoltosuhde on erittäin korkea

meidän todellakin on syytä nyt tehdä niitä toimia jotka ovat vaikeitakin joihin hallitus on sitoutunut sillä emme voi toista nelivuotiskautta enää odottaa tumput suorina

kuitenkin tarve ja olosuhdevakioidut tervey denhuollon kustannukset ovat keskiarvoa huomattavasti alempana

itse asiassa kuitenkin vanhusväestö on aika tyytyväinen siihen miten heitä on hoivattu

se millä me olemme pystyneet vanhushuollosta selviytymään ja tekemään ihmisarvoisen ja arvokkaan vanhuuden näille henkilöille on se että olemme lähteneet kehittämään yhteisöllisyyttä

meidän kilpailukykymme on mennyt ja vienti ei vedä

itse asiassa mitä siellä puolella tulee vastaan on se että meidän verojärjestelmämme ei aina ikään kuin hyväksy tällaisia yhteisöllisiä toimijoita

itse asiassa meidän luottoluokituksemmekin on siinä tilanteessa että standard poors on tiputtanut luottoluokituksen vuosi sitten niin kuin muistamme aa plus aan ja kaksi kolmesta luokittajasta pohtii pysyykö luottoluokitus vielä ennallaan

työ on parasta sosiaaliturvaa työttömille ja siksi nimenomaan näihin asioihin on panostettu tänä vuonna erityisesti ja näihin tullaan vielä panostamaan

meillä on tulossa esimerkiksi tämä de minimis ongelma tulevaisuudessa ja näihin asioihin toivoisinkin harkintaa

nyt hallituksen linjauksien jälkeen luulen että mahdollisuus tähän on mutta kyllä se siellä aika nirpalla on

mutta tosiasia on se että olemme euroopan maista parhaiten selvinneet työttömyyden kanssa kiitos hallituksen viisaiden päätöksien

siihen toimilistaan kuuluu se että vaikka se tekee kipeää sitoudumme siihen että julkiseen talouteen tehdään säästöjä

minun mielestäni on halpahintaista populismia yksittäisiä asioita sieltä poimia kerrallaan ja sanoa että tähän aina olisi riittänyt rahaa jos ei sitä kokonaisuutta pysty kertomaan mistä se raha tulee

nimittäin kun suomen pankki julkaisi oman ennusteensa niin ei se suinkaan esittänyt että esimerkiksi suomen pankkia realisoimalla sitten tästä velasta selvittäisiin

sen lisäksi että teemme julkiseen talouteen säästöjä ja teemme rakenteellisia uudistuksia ne on vietävä maaliin

minusta on toki järkevää se että esimerkiksi koululaisryhmät voivat käydä virikkeitä antamassa siellä palveluasunnoilla tai sairaalassa voivat käydä kylässä vanhusten luona

sen lisäksi meidän on tehtävä työpaikkojen pelastamispaketti jota halutaan täällä vasemmalla reunalla istuntosalia kutsua muun muassa pakkolaki nimityksillä

todellakin esitys luonnonvarakeskuksesta on ihan hyvä ja sitä tarkasti käytiin valiokunnassa läpi

mutta tähän kilpailukykypakettiin kuuluu sen lisäksi että teemme tämän työpaikkojen pelastamisen lisäksi ne toimet mitä sitten ehkä tuolla työmarkkinajärjestöissä ei pystytä sopimaan

puutun erääseen asiaan joka on osaoptimointi

kuten tuossa päivällä kerroinkin kun kyselin vanhuksilta ja tätä arvokasta hoitotyötä tekeviltä ihmisiltä mitä he haluaisivat välittää kauttani niin vastaus kautta linjan oli se että kerro siitä mitä raha ei korvaa

luonnonvarakeskuksen tarkoituskin on poistaa päällekkäisyyksiä ja on ihan hyvä että punnitaan näitä eri tutkimussektoreita ja sitä mitä voisi tehdä yhdessä

toivon ja ja pistän kädet ristiin että siellä pystyttäisiin sopimaan mutta sen lisäksi meidän on saatava maltillinen palkkaratkaisu ja meidän on tehtävä toimia niin että työllistäminen ja työn vastaanottaminen helpottuu

meillä on laukaassa ainut puutarhakasvien varmennettu kasvintuotantojärjestelmä ja ydinkasvien ylläpito ja valiotaimien tuotanto oikeus

arvoisa herra puhemies

vääjäämättä nämä heikentämiset kuitenkin vähentävät tämän vuorotteluvapaan käyttöä

siihen on onneksi käytännön toimia jo tehtykin mutta meidän tulee niissä asioissa edetä vaikka tiedän että siitäkin asiasta tulee lunta tupaan

on vaarallista jos ajatellaan että hallituksen keskittämisvimmassa esimerkiksi tämä toiminta siirrettäisiin jokioisiin

se on erittäin sääli että monen sellaisen joka haluaisi esimerkiksi omaishoitajana toimia vähän iäkkäämpänäkin ei nyt sitten ole välttämättä mahdollista tälle vuorotteluvapaalle enää päästä

aina jonkun mielestä kyseiset normit ovat olleet tärkeitä ympäristön ihmisten minkä tahansa hyvinvoinnille tai lisänneet turvallisuutta mutta jossain kohtaa meidän säätelymme on mennyt niin kovalle tasolle että se haittaa meidän kilpailukykyämme

olemme osin ulkoistaneet vanhukset

se nimittäin vaarantaisi kasvin terveyden ja aiheuttaisi valtavasti lisäkustannuksia sillä samalla lailla kuin nyt laukaassa tämä on ollut eristettyä tuotantoa se täytyisi joka tapauksessa siellä jokioisissa eristää ja siitä huolimatta riskit erilaisten kasvintuhoajien leviämiseksi olisivat varsin suuret

totta kai on tärkeää että hoitohenkilökuntaa on tarpeeksi että hoitajat voivat täyttää kutsumustaan eivätkä uuvu työtaakkansa alla

tämä taas saattaa lisätä yhteiskunnan kustannuksia kun toisaalta sitä apua ei sitten omilta lähimmäisiltä pysty saamaan

mutta iloisimpana asiana ja asiana josta erityisesti uskon että se tuo sitten työtä ja kasvua on se että pystymme kuitenkin näinä vaikeinakin aikoina satsaamaan kärkihankkeisiin

siksi ajattelen että meidän täytyy miettiä tätä yhteisöllisyyttä ja vastuuta omaisista ja lähipiiristä

evirakaan ei missään yhteydessä ole tätä tuotannon siirtoa pois sieltä laukaasta suositellut

se on työnantajan näkökulmasta vaikeaa että se kriteeri kiristyy

olen iloinen että edustaja myller esimerkiksi omassa puheenvuorossaan nosti biotalouden kärkihankkeita

siellä laukaassa toimitilojen osalta ei ole välttämättömiä suuria investointitarpeita vaan se voi jatkaa aika hyvin entisellään toimintaa

työnantajalle olisi tietysti edullista saada valita mahdollisimman hyvin toimeen sopiva ihminen eikä niin että sitä kriteereillä erityisesti hankaloitettaisiin

arvoisa puhemies

toivon todella että laukaan tervetaimiasema saa jatkaa ja kehittyä ehkäpä niin että sitä vielä yhdessä esimerkiksi riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja metlan kanssa vahvistetaan

tänään olemme kuulleetkin että hallitus muistaa monin tavoin budjetissaan juuri niitä jotka ovat aikanaan muistaneet meitä

arvoisa herra puhemies

meidän maakunnastamme lähtee kaksi varuskuntaa ruutitehdas on ikään kuin katkolla ja sieltä lähtee myös pienempiä työllistäjiä varikoita

haluaisinkin ministeriltä selvityksen miten ministeriö kantaa sitä hallituksen vaatimaa kuuluisaa yhteiskuntavastuuta

minkälaisia lisäresursseja ja lisätoimia keski suomen maakunta saa niin että ihmiset pystyvät asumaan siellä minne ovat kotinsa perustaneet ja heillä on turvallinen elannonsaamismahdollisuus jatkossakin

haluaisin lisäksi tietää miten turvaamme sen maanpuolustushengen joka on syntynyt maan kattavasta varuskuntaverkosta

se on pitänyt yllä maanpuolustustahtoa ollut kertausharjoitusten paikkana saanut aikaan sen että nuorilla on into lähteä suorittamaan omaa asevelvollisuuttaan

minkälaisia lisäresursseja tai lisäpanostuksia on näitten valtavien leikkausten tilalle kompensoimaan tätä asiaa

haluan vielä ministeriltä saada varmistuksen siihen eikö näitä materiaalihankintoja voisi aikaistaa niin että esimerkiksi se ruutitehdas joka on siis suomen ainoa ruutitehdas voisi säilyä meillä

onhan se aika hälyttävää jos ajattelemme niin että sitten kun kriisitilanne tulee sitä ruutia pitäisi esimerkiksi naapureilta ruveta kyselemään

arvoisa herra puhemies

ihan halusin vain pyytää puheenvuoron sen takia että minusta tällainen verojen jojottelu ja ylipäätäänkin päätösten jojottelu on sangen harmillista

olisi hyvä että esimerkiksi opposition ääntä kuunneltaisiin silloin kun tätä lainsäädäntöä alun alkaen valmistellaan

harvoin hankkeelle on niin suurta yksituumaisuutta kuin tälle etelä konneveden kansallispuistohankkeelle on ollut ja sitä on useankin maakunnan taholta haluttu edistää

yksi asia on kuitenkin mikä huolestuttaa paikallisia ihmisiä ja se on metsästyksen rajoitukset

miten näiden asioiden kanssa aiotaan edetä

mielestäni pitäisi olla niin että jos ongelmia metsästyksestä ei aiheudu sitä ei turhaan kannata rajoittaa

meillähän on päinvastoin murhetta ja kokemusta siitä että jos esimerkiksi hirvikantaa ei saa vähentää kuolonkolarit ja muut kolarit teillä sitten lisääntyvät

pelkään että jos metsästysoikeus viedään pois niin se paikallinen sitoutuminen tähän hankkeeseen ei ole enää samaa luokkaa joten kysyisinkin ministeriltä

arvoisa herra puhemies

jos tuolla perusteluissa todellakin todetaan että suomalaista tuotantoa halutaan edistää ja lisätä kotimaisten marjojen ja kasviperäisten raaka aineitten käyttöä on tämä lakiesitys täysin absurdi

tässä on vaarassa jos ei satoja niin ainakin kymmeniä työpaikkoja

jos verrataan esimerkiksi kotimaista viinimarja tai mustikkatäysmehua siihen että aspartaamilla makeutettu kuplajuoma on paljon vähemmän verotettu niin onko tämä terveyden edistämistä

eli mielestäni meidän kaikkien olisi tullut lähteä edustaja kivirannan ehdotuksen taakse ja kannatankin sitä

toinen vaihtoehto olisi ollut esimerkiksi se että olisi määrätty kasvipohjaisia raaka aineita tietyn prosenttitason ylittävien osalta että niitten valmistevero olisi säilynyt ennallaan

se olisi voinut tätä asiaa auttaa mutta nyt todellakin suomalaiset mehut smoothiet ja mehukeitot kaikki tällaiset jotka on kotimaisista raaka aineista valmistettu kärsivät ja aspartaamijuomat voittavat

arvoisa herra puhemies

tulisi mikäli pystyy se rekka lähtemään sieltä alempiasteiselta tieverkolta ja mikäli nelostie ei ole niin ruuhkautunut että tämä homma onnistuu

tämä hallitus on keskittämisen tiellä monessa asiassa mutta tämä itellan keskittämispolitiikka on äärtä ja rajaa vailla

sinilevän yksi pahimpia ongelma alueita on tämän meidän helsinkimme edusta ja kysynkin mitä ministeri aikoo tehdä yhdyskuntien jätevesilietteelle

tämä on todellinen ympäristöongelma josta kukaan ei puhu yhtään mitään

onko tässäkin hallituksen kylmä linja se että rahat tulevat tänne etelään ja sinne kauemmas ei liikene rahaa edes pitkospuihin

arvoisa herra puhemies

olen pahoillani siitä että jouduin aika napakan puheenvuoron käyttämään siitä asiasta mitä se todellisuus on mutta meidän täytyy muistaa että sitä lähi ja luomuruokaa ei ole jos ei ole suomalaista kannattavaa maataloutta ja jos ei ole suomalaisia viljelijöitä

joka tapauksessa kaikki ne teot mitä lähi ja luomuruuan edistämiseksi ihan pienempimuotoisenakin on tehty ovat erittäin positiivisia ja hyviä asioita niin myös nämä julkisten ruokahankintojen tukemiseen tähtäävät toimet joista ministeri tuossa kertoi

haluan vielä sitä porukkaa joka täällä on paikalla muistuttaa siitä että me jokainen voimme omilla teoillamme edistää näitä julkisia kestäviä ruokahankintoja jo pelkästään sillä että teemme valtuustoaloitteen sinne omiin kuntiimme missä linjataan kestävät ruokahankinnat keskeiseksi hankintakriteeriksi

ei ole jos on selkänojana ruokahankkijoilla se tahtotila että halutaan ostaa suomalaista halutaan ostaa kestävästi tuotettuja hiilijalanjäljeltään pieniä elintarvikkeita

siihen on kyllä sitten kilpailutuskeinot joista esimerkiksi itse olen erittäinkin hyvin perillä kunhan saadaan ensin tämä vaihe siellä kunnissa läpi

minua hirvittää se että tämä maailmanparantamisinto on uhkana suomalaiselle kestävälle elintarviketuotannolle kestävälle metsien käytölle ja monelle muulle asialle

miksi ei ole ajateltu esimerkiksi tässä kokonaisuutta

se fossiilisilla polttoaineilla tehty lannoite se typpi saastuttaa luontoa ihan yhdellä lailla kuin se turvemaan käyttö

eli tässä ei ole otettu kokonaisuuksia huomioon on vain tällainen joku ihmeellinen turvevihamielisyys

minua pelottaa se suuntaus että eun kautta yhä enemmän ohjataan suomalaista metsätaloutta siihen suuntaan että meidän pitäisi museoida metsät eikä käyttää niitä kestävästi

tämä tullee meitä vastaan monissa monissa eusta päin tulevien päätösten myötä

ja täytyy muistaa että se porukka joka nämä asiat sinne eun päätöksentekoon on alun alkaen jalalle saattanut löytyy täältä suomesta meikäläisistä toimijoista

sitten tähän budjettiin niiltä osin mikä ei koske tuota maatalouden kannattavuutta josta jo aika tulikivenkatkuisesti debatissa totesinkin

minusta on erittäin surullista se että tämä hallitus tuntuu löytävän aika helposti leikkauskohteita nimenomaan koskien maaseudun ihmisiä

ikään kuin ajateltaisiin että se kasvu syntyy ainoastaan siitä että keskitetään väkeä suuriin taajamiin ja tänne pääkaupunkiseudulle eikä hyväksyttäisi sitä että kasvu voi syntyä siitä että annetaan elinmahdollisuudet joka puolelle suomea että ne innovaatiot voivat syntyä pienissä nyrkkipajoissa pienissä toimistohuoneissa navetoissa

siksi olen järkyttynyt siitä että vesihuoltohankkeisiin ei alun alkaen rahaa ollut tulossa juuri lainkaan